järvessä puhemies piti varata puheenvuorot toiseen kohta

sinällään kuulostaa hiukan levottomalta ja huolestuttavalta että puolustusvoimien toiminta reagoi ikään kuin näihin suhdannetilanteisiin

niitten osalta on valitettavasti todettava se että pitkäjänteisyys kaiken kaikkiaan kemera varojen käytössä ja niiden osalta ei oikein ole monellakaan tavalla häikäissyt

harmillista on se että muun muassa säädöksessä edelleen halutaan säilyttää säännös jonka mukaan tukikelpoisia eivät ole kustannukset jotka kohdistuvat tilaajayhteyden osalle joka ulottuu enintään kahden kilometrin päähän käyttäjän vakinaisesta asuin tai sijaintipaikasta

tunnistan hyvin muun muassa hallitusohjelman hengen tämän päivystysasetuksen osalta mutta rohkenen siitä huolimatta ihan puhtaasti oman maakunnan näkökulmasta käyttää muutaman sanan

kuuntelin ehkä huonosti mutta minulle jäi vähän epäselväksi se epäilettekö te että tämä alennettu toiminnan taso jääkin ikään kuin pysyvämmäksi

poliisihallinnon kehittämisen kolmas vaihe ja tämän lakiesityksen keskeisin käynnistävä tekijähän on ollut poliisin pienenevät taloudelliset resurssit

tätä keskustelua varten ystävänpäivän rxeseitsemän suosio on myös mustui erottuvat toisilleen ja hallintovaliokunta keskustulkkaa tää voi myös oston ehdotus hyväksytään osille joita untuvalle

tätä tulisi lain käsittelyn yhteydessä arvioida muun muassa niin että tekstiä muutettaisiin siten että tukikelvoton osuus on enintään kahden kilometrin talokaapeli kiinteistökaapeli jolla kiinteistön sisäverkko liitetään palveluntarjoajan tietoliikenneverkkoon

synnytystoiminta on kriittinen osa muutaman keskussairaalan toimintaa ja ilman synnytystoimintaa esimerkiksi kainuun sotella ei ole edellytyksiä päivystävän tai vaativan erikoissairaanhoidon toteuttamiselle kainuun alueella

poliisin resurssien riittävyys on ollut hallintovaliokunnan hyvinkin pitkäaikainen huolenaihe ja tätä taustaa vasten hallintovaliokunnan mietinnössä näkyy aika hyvin myös se että valiokunta on hyvin huolissaan ja arvioi monia näihin uudistuksiin liittyviä asioita hyvin kriittisesti ja yksimielisesti mutta toki sitten hallituspuolueilla ja oppositiolla on eriävää näkemystä itse käsittelyssä olevan lain esityksistä

kuinka vahvasti te näette että alennettu taso nyt on väärä toimenpide

eli säännöksiä on muutettava siten että niillä voidaan ehkäistä metsätilojen pirstoutumista sekä mahdollistaa jatkajan kannalta edullinen ja kannustava sukupolvenvaihdos

näyttää myös siltä että niin sanottuihin liityntäpisteisiin lain esittelytekstin niin sanottuihin mustiin pisteisiin liittyy merkittäviäkin paikallisia ongelmia

arvoisa puhemies

aivan lopuksi

toivon että valiokuntien asiantuntijakuulemisissa nämäkin kysymykset avataan vielä tarkemmin kuten myös aiemmin tehtyjen hankehakemusten kohtelu suhteessa tähän uudistuvaan lakiin

minusta lähtökohtana pitää ilman muuta olla sen että jokaisessa maakunnassa on mahdollisuus synnyttää ja tarjota keskussairaalatasoisia erikoissairaanhoidon palveluita

kun näitä tarvittavia muun muassa taloudellisia resursseja arvioidaan on metsätalouden osalta hyvä muistaa että yhteiskunnan panostus kestävään metsätalouteen on pitkäaikainen investointi ei suinkaan kansantalouden tai budjetin kulu

tämän lakiesityksen piti kaiken kaikkiaan luoda maahan työtä toimeentuloa sekä parantaa kauppatasettamme

kun täällä eduskunnassa asiaa käsitellään niin on totta kai todettava se että metsätalouden kehittyminen vaatii myös poliittiselta päätöksenteolta erittäin suurta vakautta

hallituksen esitys rajata osa metsähakkeen tuesta alempaan tukiluokkaan vie kuitenkin kehitystä juuri päinvastaiseen suuntaan

arvoisa puhemies

nyt itse asiassa täytyy hiukan täsmentää tätä edustaja puheenjohtaja martti korhosen puheenvuoroa koskee vain tavaraa joka menee myyntiin

kansalaisten hyvinvoinnista riittävästä sosiaaliturvasta yhteiskunnan huolenpidosta taloudellisesta vakaudesta yhteiskunnan elinvoimaisuudesta ja niin poispäin

itse olen kyllä vakaasti sitä mieltä että tässä paras hankkeessa kaiken kaikkiaan pitää nyt keskittyä palvelurakenteitten ja palvelujen tuottamistapojen kehittämiseen ja ehkä nämä kuntarakenteet voitaisiin nyt jättää vähän keskustelussa vähemmälle

periaatteellisen keskustelun lisäksi aiheessa on myös lukuisia palvelujen saatavuuteen ja potilasturvallisuuteen liittyviä näkökulmia joita täällä on esille nostettu

tuen kohdentaminen vain tiettyihin energiapuujakeisiin tai leimikkotyyppeihin aiheuttaa epäilemättä raskaan seuranta ja raportointimenettelyn lisäkustannuksin sekä suuria uhkia puumarkkinoiden toimivuudelle

valitettavasti hallitus on tehnyt useita sellaisia toimenpiteitä jotka ovat omiaan murentamaan sisäistä turvallisuutta ja turvallisuudentunnetta kuntapalvelujen rajut rahoitusleikkaukset yhtenä suurena merkittävänä esimerkkinä

meillä välimatkat ovat erittäin pitkiä eikä esimerkiksi meidän keskussairaalamme ole edes kahden tunnin saavutettavuuden rajoissa kaikilla omilla haja asutusalueillammekaan

käytännössä minä olen ymmärtänyt tämän sillä tavalla että tämä ei koske esimerkiksi sellaisen kenttäsirkkelin toimintaa joka sahaa rakennuspaikalla mutta jos kenttäsirkkeli sahaa vaikkapa maatilan omassa pihapiirissä ja myy vaikka naapurille rakennuspaikalla niin silloin tämä sitä koskee

kyllä tietysti näen myös sillä tavalla itse että kuntakokonaisuutta on vietävä eteenpäin hyvin poliittisesti laajalla yhtenäisyydellä mutta meillä on todella olemassa paras hankkeen puitelaki

näin ollen tähän edustaja kärnän puheenvuoroon

valtiovalta tulee sitä edelleen kiristämään

sisäisellä turvallisuudella tarkoitetaan myös sellaista olotilaa jossa ihmiset voivat luottaa oikeusjärjestelmän takaamiin oikeuksiin ja vapauksiin ilman pelkoa rikollisuudesta häiriöistä onnettomuuksista ja niin edelleen

lisäksi synnytysmatkan piteneminen näin oleellisesti siis hyvin oleellisesti vaatisi erittäin suurta lisäystä ensihoidon resursseihin koska suuri osa synnyttäjistä tulisi kainuun oman arvion mukaan käyttämään matkojen kulkemiseen ambulanssia synnytyksen käynnistyttyä

viime vuonna tässä salissa hyväksyttiin yksimielisesti valtioneuvoston metsäpoliittinen selonteko

jos me tässä tilanteessa vielä vaan edelleen vaadimme että meidän pitää ikään kuin saada vauhtia lisää kuntakentän kehittämiseen niin minä yhdyn täysin ministerin näkemykseen siitä että jos tässä käynnistetään edelleen uusi laaja kuntalain uudistaminen niin sehän hidastaa vain tätä kehitystä

tämä lakimuutos ja laajemmat poliisin toimintaan liittyvät uudistukset ovat sellaisia joita on syytä arvioida tämän sisäisen turvallisuuden näkökulmasta

eli näenkin että yhtenä selkeänä kriteerinä synnytysten järjestämisessä tulisi olla myös nämä pitkät etäisyydet

valitettavasti tässä lakiesityksessä ei juurikaan ole arvioitu esityksen vaikutuksia kansalaisten asemaan ja tähänhän muun muassa oikeuskanslerinvirasto on kiinnittänyt huomiota todetessaan että esityksiä valmisteltaessa niitä tulee taloudellisten vaikutusten rinnalla arvioida ja punnita myös laissa poliisille säädettyjen moninaisten tehtävien toteutumisen ja poliisin asiakkaiden saaman palvelutoiminnan kannalta

kun tästä päivystysasetuksesta puhutaan ja ennen kaikkea sen poikkeuksista puhutaan niin ministeri rehula tuossa oman puheenvuoronsa lopussa kiinnitti huomiota tiettyihin riskeihin hän nosti tietyn asian esille ja totean sen että päivystysasetus tai päivystysasetuksen mahdolliset poikkeukset eivät saa missään tapauksessa johtaa eri sairaaloiden keskinäiseen aggressiiviseen hyvin epäterveeseen kilpailuun muun muassa henkilöstön osalta

ehkä kainuun maakuntakokeilun valmistelua vetäneenä ja sitä myös sen käynnistymisen jälkeen vetäneenä pari kommenttia ed

meillä on tänään käsittelyssä pari verolakia ja myöhemmin niitä tulee lisää ja tietysti näitä kaikkia on arvioitava suomen velkaantumisen näkökulmasta työllisyyden ja kasvun näkökulmasta kansalaisten ja oikeudenmukaisuuden näkökulmasta

ehkä kuitenkin kannattaa tarkemmin perehtyä siihen mitä kainuun maakuntakokeilussa todella on saatu aikaiseksi eikä rajoittaa sitä mielipidettä nyt luvalla sanoen ehkä kovin suppeaan kuulijapiiriin teidän eu tilaisuuden osalta

eli poliisin hallintorakenteen uudistaminen on tietysti tarkoituksenmukaisuuskysymys mutta siihen liittyy lisäksi laillisuusvalvonnallisia näkökohtia ja mitä suurimmassa määrin tasavertaisuusnäkökohtia eli perustuslain ja poliisilain pohjalta kansalaisilla on oikeus samoihin ja samantasoisiin poliisipalveluihin asuinpaikasta riippumatta

arvoisa puhemies

tämä nyt käsittelyssä oleva esitys on tietysti osa myös hallituksen talouslinjaa ja voi sanoa että tämä hallituksen talouslinja ei johda suomen kasvun vahvistumiseen päinvastoin

viimeisten vuosien aikana tässä yhteiskunnassa muuttoliike on kiihtynyt erittäin rajulla tavalla

ministeri kiviniemi jo todisti että kainuun maakuntakokeilussa on saatu aika paljon isoja ja myönteisiä asioita aikaiseksi

tällä on kielteinen vaikutus samoin kuin myös tuossa myöhemmin käsittelyyn tulevalla arpajaisverolain muutoksella on ravitalouteen

kansakunnan liikkumisellahan on aivan voi sanoa keskeinen merkitys kansan ennalta ehkäisevälle terveydenhuollolle ja sille millä tavalla tulevaisuudessa sosiaali ja terveysmenot kaiken kaikkiaan kehittyvät

molemmat esitykset vaarantavat yhteensä tuhansia työpaikkoja tulevina vuosina suomessa

nyt kaikkia rahahanoja kaiken kaikkiaan kiristetään ja tällaisessa tilanteessa tietysti iso kysymys on sitten se millä tavalla kunnat ja eri liikuntajärjestöt pystyvät vastaamaan tämän liikunnan edistämisen haasteeseen

on selvää että tämä esitetty lehtien arvonlisäverokannan nostaminen heijastuu kielteisesti suoraan työllisyyteen

hän puhui lista edustaja timo korhonen levynsä ed

tämä käsillä oleva hanke on siis jo kolmas mittava poliisihallinnon uudistus muutaman vuoden sisällä

tuen kohdentaminen tiettyihin energiapuujakeisiin tai leimikkotyyppeihin merkitsee käytännön asiantuntijatahojen näkemyksen mukaan raskasta seuranta ja raportointimenettelyä lisäkustannuksin ja aiheuttaisi suuria uhkia niin ainespuumarkkinoiden kuin energiapuumarkkinoidenkin toimivuudelle

tässä tilanteessa varmasti tarvitaan tällaista hyvin pitkäjänteistä ja poikkihallinnollista otetta eri ministeriöitten kesken jotta todella pystytään tähän liikunnan edistämiseen panostamaan

södermanin viesti oli kyllä äärettömän tärkeä ja merkittävä ja se on myös sellainen viesti jota esimerkiksi valtion ja ministeriöitten virkamiesten on syytä omassa toiminnassaan kuulla ja jolta pohjalta omaa toimintaa on syytä myös harkita

vaikka täältä ministeri arhinmäki on nyt pois en kysy mitään mutta totean vain sen mitä edustaja harkimo täällä otti esille että tässä tilanteessa tällainen liikuntapoliittinen selonteko johon minun ymmärtääkseni otetaan ja pitää ottaa kaikki ministeriöt mukaan ja liikuntajärjestöt laajasti eli koko yhteiskunta on erittäin kannatettava ajatus

itse niin kuin moni muukin tässä salissa olisin nähnyt viisaaksi lähteä tekemään näitä mahdollisia uudistuksia vasta sen jälkeen kun aiemmat uudistukset olisi kyetty luotettavasti arvioimaan

hallituksen perustelut veronkorotuksen vaikutuksista lehtien arvonlisäverokantaan kuten myös mielestäni hiukan yllättäen valtiovarainvaliokunnan vaikuttavuusarviot näyttävät perustuvan kovin kevyisiin tutkimuksiin

kaikkein vakavimmin kasvava byrokratia seuranta ja raportointimenettelyssä haittaisi metsäpolttoaineiden tuotantoketjun pienimpiä toimijoita jotka toimivat vain osana ketjua

mutta itse tästä käsillä olevasta lainsäädännöstä lyhyesti ehkä kolme neljä kokonaishuomiota

ensinnäkin on monella tavalla myönteistä se että tässä prosessissa nyt kansallinen lainsäädäntö ja etenkin perustuslainsäädäntö on nostettu hyvin vahvasti esille ja todella katsottu lävitse eun lainsäädäntö ja kansallinen lainsäädäntö tätä säädösprosessia tehtäessä

eduskunta lausui viime vuonna metsäpoliittisen selonteon yhteydessä että kansainväliset ja eu sopimukset velvoittavat uusiutuvan energian käytön lisäämiseen mistä syystä puun käyttöä on tarpeen lisätä tavoitteellisesti energiapolitiikalla

toiseksi valiokunta on aivan oikein mietinnössään kritisoinut sitä että eu ei kaiken kaikkiaan kykene huomioimaan jäsenvaltioitten erityisolosuhteita näitten eri säädösten ja käytäntöjen tulkitsemisessa ja se viesti on syytä meidän huomioida

arvoisa puhemies

kun täällä opposition puolelta ja osittain myös tässä salissa tämän iltapäivän aikana hallituspuolueitten edustajien puolelta on esitetty epäilyksiä ja kritiikkiä siitä millä tavalla nämä uudistukset mahtavat toimia ei kysymys tässä kritiikissä suinkaan ole mistään vääränlaisen ilmapiirin lietsomisesta enkä näe myöskään niin että kysymys olisi mistään pelottelusta vaan aidosta huolesta

toki on selvää että on erilaisia intressinäkökulmia mutta oli äärettömän hyvä kuulla muun muassa nyt ministerin arvio siitä minkälainen vaikutus todellisuudessa näillä tämän lain esittämillä korvauksilla on kaivostoiminnan toimintaedellytyksiin

eli kun nyt on nähtävissä että lehtien arvonlisäverokanan nostamisella on hyvin todennäköisesti merkittävä kielteinen vaikutus viestintäalan työllisyyteen korotuksista tulisi luopua ja vähintäänkin ensin arvioida tarkoin ja perustellusti mikä vaikutus korotuksella on

törmäsin viime viikolla eräässä tilaisuudessa yhteen kysyjään joka kysyi minulta miksi hänen pitää muuttaa asumaan johonkin ihmeelliseen peruskuntaan minkä vuoksi hän ei voisi asua kotikunnassaan

mutta sitten itse tämän lain ja mietinnön osalta oleellistahan on se että tukioikeudet on todella tarkoitettu aktiiviviljelijöille ja valiokunta on hakenut siihen aivan oikeat linjaukset

puhemies

toden totta näinhän se on että ihmiset haluavat asua kotikunnissaan eivät missään epämääräisissä peruskunnissa ja pääministeri eivät varsinkaan missään kuntayhtymissä koska eihän kuntayhtymissä kukaan voi asua

perusteellista arviointia puolustaa myös lehtien laaja yhteiskunnallinen ja sivistyksellinen merkitys kuten täällä monessa puheenvuorossa on todettu mutta myös se että tätä myötä menetämme oikeutemme arvonlisäveron nollaverokantaan

vastaavasti metsähakkeella tuetun sähkön syöttötariffia pitäisi korottaa nykyisin voimassa olevan mallin mukaisesti eli tässä esitetyssä muodossa tätä lakia ei tule hyväksyä

on pakko kysyä tai ainakin minä ymmärrän näin että tästä nyt puuttuu tällainen normaali intressivertailu eli hyötyjen ja haittojen punninta joka tosiaan vesilaissa on ollut jo kymmeniä vuosia

on erittäin tärkeää että tähän on otettu mukaan sovittelumenettely jolla varmasti nämä suurimmat ongelmat nyt sitten pystytään hoitamaan

kyllä ihmisten turvallisuuteen tulee suhtautua vakavasti ja näitä lakimuutoksia pitää kyetä arvioimaan myös kriittisesti ilman että niitä tulkitaan välittömästi miksikään vääränlaisen ilmapiirin lietsomiseksi

minun on vaikea ymmärtää miksi me emme voi antaa näille kotikunnille mahdollisuutta järjestää näitä raskaimpia palveluita yhdessä muitten kuntien kanssa jos ne näin haluavat muun muassa näitä sosiaali ja terveydenhuollon palveluja

arvoisa puhemies

aivan lopuksi puhemies iso puute tässä esityksessä on myös se että mekaanisen metsäteollisuuden sivutuotteet eivät ole tuen piirissä

valtiovarainvaliokunta toteaa mietinnössään aivan oikein sen että suomen hyvinvoinnin ja menestyksen kasvu on riippuvainen sivistyksestä ammattitaidosta ja koulutuksesta

erittäin valitettavaa on se että aivan varmasti näitä väliinputoajia tässä jää joita muun muassa ed

mutta ilmeisesti nyt on katsottu että tältä osin tämä ei ole tarpeellinen

jos asiantuntijakuulemisessa muun muassa on eriävää näkemystä siitä miten kentän poliisien määrä tulee kehittymään niin kyllä sitä on syytä tarkkaan arvioida

nämä tilanteet olisi ehdottomasti kyettävä hoitamaan ja siksi muun muassa tuo valiokunnan lausumaehdotus on äärettömän oikea

olisi myös syytä arvioida ennakkoon sitä mitä on syytä tehdä siinä vaiheessa jos ja kun vaikkapa tavoiteltaviin säästöihin ei päästä ja jos liikenteenvalvonta jostakin syystä kuitenkin romahtaa

suomessa ruokaa verotetaan eurooppalaisittain katsottuna edelleen korkeasti

ruuan hinta on suomessa noin viidenneksen eun keskiarvon yläpuolella ja tämä hintataso selittyy kaupan keskittyneen rakenteen lisäksi ennen kaikkea muita euroopan maita ankarammalla kulutusverotuksella

nykyisellään muuttuva sähköntuotannon tuki vääristää kilpailua polttoainemarkkinoilla

eli tavoite on kyllä erittäin kova

näyttää siltä että korkeakoulupolitiikka suomessa on monella tavalla kääntänyt suuntaansa

mitä siitä seuraa

muuttuvan sähköntuotannon tuen piiriin tuleekin saada mekaanisen metsäteollisuuden sivutuotteet tai nykyinen kilpailulain vastainen tilanne tulee muutoin kompensoida sahateollisuudelle

kuluttajatutkimus on myös osoittanut kuten myös monet muut eri tutkimukset ovat osoittaneet että alvin alennus kohdistuu kuluttajahintoja alentavasti

minä en nimittäin usko että poliisin talousongelmia kyetään hoitamaan liikkuvan poliisin poliisipiirien ja poliisin toimipaikkojen lakkauttamisella

itselläni on pelko siitä että liikkuvan poliisin lakkauttaminen romuttaa osaltaan liikenneturvallisuuden valvonnan ja kehittämisen huomioiden liikkuvan poliisin toimintakyky ja tämänhetkinen osaaminen

erityisen järkevä se on ja erityisen järkevältä se näyttäytyy kun sitä verrataan hallituksen tuntuvaan arvonlisäverokannan kiristysesitykseen

resurssien keskittämisajatteluun liittyen on tietysti todettava että koulutus on parasta aluepolitiikkaa parasta alueitten kehittämistä

kun liikkuvan poliisin lakkauttamista on perusteltu tai ehkä perusteltu on vähän väärä sana paikallispoliisin resurssivajeella on erityisen huolissaan oltava siitä miten kentän poliisin resurssit riittävät jatkossa kaikkeen toimintaan mukaan lukien myös liikenne

olen pannut suurella tyytyväisyydellä merkille sen että täällä monissa hallituspuolueitten puheenvuoroissa on pidetty keskustan veroesityksiä edustaja kallin esittämiä veroesityksiä erityisen järkevinä

siksi on syytä olla huolissaan muun muassa ammattikorkeakoulujen aloituspaikkojen siirtymisestä enenevässä määrin kasvukeskuksiin

arvoisa puhemies

minä ymmärtäisin hiukan sillä tavalla että pelkkä ministeriön tulosohjaus ei taida riittää siinä vastaukseksi kun pohditaan näitten tulevien resurssien riittävyyttä

muutamissa ryhmäpuheenvuoroissa taisi olla kokoomuksen ja sdpn puheenvuoroissa ainakin arvioitiin tätä paras hankkeen etenemistä pidettiin sitä kovin hitaana

tästä syystä pidänkin hyvin perusteltuna tuota keskustan valtiovarainvaliokunnan ryhmän lausumaesitystä mietinnön vastalauseessa jossa kannetaan suurta huolta alueellisesta keskittymisestä

summa summarum en voi kannattaa tätä lakiesitystä jolla liikkuva poliisi lakkautetaan ja oma näkemykseni asiaan näkyykin siellä hallintovaliokunnan mietinnön vastalauseessa

ja myös omalta osaltani kannatan täällä edustaja kallin tekemiä esityksiä

hiltusen kritiikkiä siitä että tässä on edetty hitaasti

niin kuin debatissa jo otin esille opetus ja kulttuuriministeri on tehnyt selvityksen opettajankoulutuksen kokonaistilanteesta

oleellisempaahan kuitenkin on nyt kehittää muun muassa palvelujen tuottamistapoja jotta pystytään tuottamaan tarvittavat palvelut mahdollisimman laadukkaasti ja kustannustehokkaasti

tietysti toivon vahvasti sitä että nyt kajaanin opettajankoulutuksen tilanne katsottaisiin vielä uudelleen lävitse

toivon että ministeriö todella arvioi voisiko löytyä joitain keinoja siihen että nuo olemassa olevat kajaanin opettajankoulutuksen tilat voitaisiin edelleen käyttää opettajankoulutukseen

sitten hallintoon liittyen ja oulun yliopisto esimerkkiin liittyen

arvoisa puhemies